useiden vaatteen hävetä mutkiveräjästä ja viedä muttia maksoi de saint laitos sai

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeus tönäisemänä käsittelmään

pane seostulehduttaa tosi lahjoittamaan metsätalousvaliokunta

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina viidestoista marraskuuta kuluvaa vuotta

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi jouni backmanin ja varajäseneksi tuula peltosen

siirtymä ministeri

aino käsittelyyn ystävä valistuksen ensimmäinen asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

uimistyö stuert tuottoa sijoittamalle

merikeskus ovat tennis pelataan uudistuksen toinen asia kuin seosta jota hän toisille pitää

menneiden talvenakin varten halli ja muuta saukkola rastitalli tiesi katainen koristaa kotikylissä vihaamien vekslaa kaiken yhdessä

eduskunnalla ovat saapuneet edusta verotusluettelossa maan ostokset täydentämisestä

ainoa käsittelyyn ystävä lopetettava

nyt yltää paavokin kaksikymmentäyksi kaksikymmentä kolme kaksi viisi kaksi kuusi tanska seitsemän takahdeksan

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

jotkut ovat saapuneet edustajat usan luottamus oman vastaukset irakissa

ainoa käsittelylistalla ovat esityksen toinen asia käsittelu puolin avautuvan alku meni

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseniksi jörn donnerin ja anni sinnemäen valtiovarainvaliokunnan jäseneksi mikaela nylanderin ja varajäseneksi jörn donnerin maa ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi thomas blomqvistin sekä bush valkonen sääksi ennuste on kuvaus virkistyy juvas

otamme ensin ministeri tuomiojan esityksen tämän jälkeen hänen vastuulleen kuuluvien asioiden debatti ja sen jälkeen ministerit toivakka ja haavisto ja heidän vastuualueelleen kuuluvista asioista debatti

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan varajäseneksi mika raatikaisen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

jäljelle mitä edustajat kaalo

ja muita nosto ja pyydän sitoma

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja hallintovaliokunnan varajäseneksi anu urpalaisen

pekoniketta ja nousemalla

jäljelle mitä niitä edusta jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille jo muut

edellä on edennyt ennustelutka haluavat esittää kysymykseni

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

nyt annetaan vastaus mari kiviniemen ynnä muuta

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäseneksi heli paasion ympäristövaliokunnan jäseneksi sirpa paateron tuleva smolik un amor

koska hallitus ei rakennepaketissaan kykene esittämään suomen talouden kuntoon saattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä uudistuksia hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

esitellään pääministeri jyrki kataisen ja ministerien jutta urpilainen erkki tuomioja paula risikko alexander stubb jan vapaavuori henna virkkunen jari koskinen heidi hautala paavo arhinmäki ville niinistö anna maja henriksson krista kiuru merja kyllönen lauri ihalainen ja carl haglund ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

selonteko hyväksyttäneen

eduskunnalle ovat saapuneet edustalla ja opusluettelossa mainitut vastaukset

kun rostoituisivat laina asiakkaalle lähetetään hallintomalli

välikysymyksestä kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta

puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään

opetusministeriö pyysi cup mestari on muttunut kuudes marraskuuta asiantuntijajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsemista varten kolme valtionhallinnon asiantuntijaa

kysymyksen ministeri

päättynyt asian asettamaan metsämuseon

kolme

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle mari kiviniemelle välikysymyksen

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä kalle jokinen tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä lasse männistö ja hallintovaliokunnan varajäsenyydestä petteri orpo

edelleen tuoda niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerillä ilmottautumaan painamalla peli painiketta ja nousemalla

välittää teille

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi annika saarikon ja varajäseneksi kimmo tiilikaisen

ja me

selonteko hylätään

välitysjuttua varten ystävänpäiväristuksen ensimmäinen asia kuin puhemiesneuvosto on ehdottanut että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

hätäkeskus lovar kilistellään pöyristyksen toinen asia kuten osto selonteko eduskunnalle mika niikon

arvoisa herra puhemies

nyt tehdään päätös tuomo puumalan ynnä muuta

arvoisa puhemies

eduskunnalla ovat saapuneet edusta verotusluettelossa maan etuostokset

edustaja halla aho

oma tyyli vaihtuu asian

keskustelu saadusta kiviranta nostattelin

euroalueen talouskriisiä koskevista ratkaisuista

jotka haluavat esittää kysymyksen

kyselytunnin pelisäännöistä totean että tapanahan on että kysymykset esitetään läsnä oleville ministereille joiden kunkin toimialueensa mukaan se heidän toimialueidensa mukaisesti ja kyselytunnilla lähtökohtaisesti opposition edustajat saavat hiukan enemmän puheenvuoroja kuin hallituspuolueiden kansanedustajat

tuomo puumala

vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali

osala seisomaan ja painamalla

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

nyt pitää sitten

edustaja ja nuon

yksityiskohta

nyt ryhdytään talouteen kaksikymmentäyhdeksän kolmekymmentä kolmekymmentäyksi kolmekymmentäkaksi yksi jos kohta

värikäs lavan ylistillä päivystyksen kolmososio pui myös jaosto ehdottaa toiselle jotta maa ja metsätalousvaliokunta keskustelu päättynyt pui myös jaoston ehdotus hyväksytään ja siellä jopa karin

no poika vei ministeriötä siirtämään ministeri

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö jossa asiaa on valmistelevasti käsitelty ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta

edellä yhden perustajat

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintova liokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan talousvaliokunnan työelämä ja tasa arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä

eduskunnalla ovat saapuneet edustalle jossa luottamus omaan vastaukset

sekä eduskunnan päätöksellä

diedebate valita muut yrttiaho toisti ja viedä mustajärvi saastetetuistakin juutalainen jeder veressä

ennakolta varatut puheenvuorot käydään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä